tässä puhutaan isosta kriisistä jonka perusperiaate on äärimmäisen epäreilu

se nimittäin on se että täysin vapaana jylläävät markkinavoimat ovat luoneet systeemejä joissa pankit ja sijoittajat kyllä kääräisevät voittoja harvoihin taskuihin mutta sitten kun tulee tappion tai riskin aika niin tämän tappion tai riskin maksaa tavallinen veronmaksaja pieni ihminen

ei voi olla niin että hallitus on kovin toimintakykyinen ihan oikeasti jos joka kerta kun hallituksen pääministeri se keulahahmo ilmestyy uutislähetykseen hänen kommenttinsa koskevat vain ja ainoastaan tätä vyyhteä

silloin kun tämä systeemi tarvitsee radikaalia muutosta silloin näiden tukipakettien yhteydessä on pystyttävä pistämään ehtoja tässä ja nyt sille että systeemit muuttuvat tässä ja nyt

juuri siksi tämä meininki on varmasti sellaista mitä esimerkiksi vihreiden varapuheenjohtaja joskus kuvasi tv ruudussa että kun hän herää aamulla ei hän tiedä enää herääkö hän venäjällä vai italian mafian keskellä

jos todellakin tämä menee niin että joka kerta täällä vaan hallituspuolueet ja hallitus ja katainen ja kiviniemi ilmoittavat että ei ehtoja emme me nyt tässä kerinneet vielä ehkä sitten muutaman vuoden päästä jotakin me tulemme hyväksymään tapaus tapaukselta ehdoitta tämän veronmaksajien rahan kattamaan sijoittajien riskejä ja tappioita

tai sitten esimerkiksi vihreiden eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja liittyy facebookissa ryhmään sitä varten että kaadetaanpas hallitus ja kaadetaan eduskunta ja kertoo että se on hänen mielipiteensä mutta kyllä hän sitten kuulkaa torstaina menee ja äänestää hallituksen luottamuksen ja pääministeri vanhasen luottamuksen puolesta

tämä on erittäin iso periaatekysymys ja vakava tilanne

miksi äänestää pääministeri vanhasen luottamuksen puolesta jos kuitenkin samaan aikaan aika vakavalla tasolla harrastaa tätä kritiikkiä

sdp on kantanut koko ajan vastuuta

jo kreikka päätöksen yhteydessä me asetimme ehtoja jotka täällä on kerrottu moneen kertaan pankeille vastuuta sitovia päätöksiä siitä että rahoitusmarkkinaveroa edistetään ja samoin puhuimme vakuuksista lainoille

jos te kävelette ulos hallituksesta se tarkoittaa sitä että tämä meininki lakkaa sellaisenaan ja nämä teidän tavoitteenne ja päivittelynne siitä että kaikki ei ole kunnossa tulevat paremmalle tolalle sitä kautta

te sanoitte omilla nettisivuillanne siis vihreät sanoivat vielä viime viikolla että luottamus tähän hallitukseen ja sen toimintakykyyn riippuu siitä millaiset linjaukset ovat tässä paperissa

meidän mielestämme on erittäin vastuullista nimenomaan ihmiselle ja veronmaksajalle se että näistä ehdoista pidetään kiinni

tilannetta pahentaa edelleen se että täällä kuulimme esimerkiksi kokoomuksen ryhmäpuheenvuorosta ja monista muista puheenvuoroista että kokoomus ei hyväksy kampanjakattoja eli te annatte blankon tuen jatkotyölle

ministeri katainen itse vaati vakuuksia keskustan rintamasta vaadittiin näyttävästi yritysveron nostamista irlannissa viikko takaperin eli kaikki hyvin nyt sai jo puhua näistä ehdoista

vaikka tarastin ryhmästä tulisi mitä ulos niin käykö sitten lopulta samalla lailla kuin viimeksi viime keväänä kun henkilökohtaisen vaalituen lainsäädäntöä teimme

tietenkin koska näin kävi että sieltä neuvottelupöydistä ilman ehtojen toteutumista palattiin niin olihan se hienoinen pettymys ja jälleen kerran on sitten ääni muuttunut kellossa

vihreät ja muut hallituspuolueet äänestivät kampanjakattoa vastaan ja minä kyllä pelkään kun kuuntelen tätä porvaripuolen keskustelua että näin siinä jälleen kerran käy

kun oppositio edelleen haluaisi niitä ehtoja mitä hallitus itse asetti aiemmin niin nyt on taas tämä sama laulu vastuuttomuudesta tai populismista edessämme kaikkiaan

minä en ymmärrä miksi te ette tässä tilanteessa käytä sitä mahdollisuutta mikä teillä olisi pysäyttää tämä meininki palauttaa osaltanne kansalaisten luottamusta ja vielä saada mahdollisesti paljon parempi vaalilainsäädäntö aikaiseksi sen tilanteen seurauksena

nimittäin täällä se tuli tänään esiin mutta se on pakko todeta että jos samaan aikaan vihreän ympäristöpuolueen puheenjohtaja kertoo irlannin parlamentissa että nimenomaan olli rehnin ehto oli se että minimipalkkoja leikataan ja samaan aikaan suomen hallitus kertoo että emme me pystyneet pitämään siitä ehdosta kiinni että yritysveroa nostettaisiin irlannissa niin kyllä minä ihmettelen näitä arvovalintoja

olen hyvin pettynyt siihen että näihin vakaviin kysymyksiin muun muassa kmsstä nova groupista ja muista pääministeri ei vastannut omassa tiedonannossaan

hän ei kantanut vastuuta ja tuntuu siltä että ei muuten kukaan muukaan nyt ministeriaitiossa kerta kaikkiaan kantanut minkäänlaista vastuuta vaikka uskon että kansalaiset ihan oikeasti jotain vastuunkantoa tästä tilanteesta haluavat

arvoisa rouva puhemies

tarina ei varmasti pääty tähän valitettavasti

nimittäin todellakaan täällä ei ole yhtäkään perussuomalaista ja muutamat paikalla olijat kävelivät pois salista nyt kun olisi mahdollisuus tästä keskustella enkä näe myöskään ulkoministeri timo soinia täällä nyt kertomassa perussuomalaisten linjaa tähän tämän hetken kreikan tilanteeseen

mutta kaiken kaikkiaan puhemies kun täällä on perätty sitä vastuullisuutta niin minäkin perään vastuullisuutta ja minä perään nimenomaan vastuullisuutta suomalaista veronmaksajaa kohtaan

edustaja vuolan

mutta tilanne on vakava ja siksi nämä kysymykset mitä me olemme nyt esittäneet ovat hyvin tärkeitä ja me kyllä edellytämme että me saisimme hallituspuolueilta myös vastauksen näihin edustaja heinäluoman edellä esittämiin erittäin olennaisiin kysymyksiin

lopuksi puhemies totean että kyllä minullakin leuka loksahti ihan samalla lailla kuin tänään toimittajalla sttn uutisessa jossa todellakin vahvistetaan ja alleviivataan sitä että aikanaan kun sunnuntaina tultiin kertomaan tiedotusvälineille että nyt on syntynyt paketti ja ensimmäinen kysymys oli mikä on suomen osuus ei ministeri katainen eivätkä valtiovarainministeriön virkamiehet osanneet vastata juuri sopimastaan paketista mikä on suomen osuus

tämä on tärkeä kysymys ja siihen täytyy kerta kaikkiaan saada vastaus

vielä sanoisin edustaja huhtasaarelle joka enää täällä salissa ei ole kuitenkin sellaisen asian että nyt viimeistään voisivat nämä sanaleikit loppua kun tilanne on näin vakava

kyllä tässä ihan oikeasti tuntuu siltä että mikä on se vakavuusaste millä näitä neuvotteluja on käyty ja kuinka kovana siellä on oltu kun markkinavoimille niskalenkkejä on oltu pistämässä

onneksi on

en minä ymmärrä meinaavatko perussuomalaiset näillä sanaleikeillään taikoa näkymättömäksi sen miljardin jonka sosialidemokraatit suomalaisen veronmaksajan hyväksi taistelivat

suomella on vakuudet ja nyt on erittäin tärkeää että perussuomalaiset sitten eivät tärvele tätä tilannetta ja toimi niin että jatkossa näillä vakuuksilla ei olisi enää merkitystä

tynkkysen työtä tulevaisuusselonteon vetäjänä mutta siitä huolimatta minä kyllä uskallan sanoa että minun mielestäni tänään se mitä kuulimme ministeriaitiosta oli hivenen outoa

kaltiokummulle vaan se että ihan turhaan te täällä sanotte että tämä on euroopan unionin elvyttävimpiä budjetteja kun samaan aikaanhan tämä on ristiriitainen euroopan unionin omien käsitysten ja edellytysten kanssa

minä olen hyvin iloinen siitä että tässä vaikeassa taloustilanteessa tietynlaisia arvovalintoja on tehty

nimittäin vaikka tässä selonteossa ei ole konkretiaa eikä siinä ehkä kuulukaan samalla tavalla olla kyllä kuitenkin täytyy olla tässä yhteydessä mahdollisuus puhua siitä mitä hallitus tekee päivänpolitiikassaan jotta se saavuttaisi ne selonteon uljaat päämäärät

se on tietenkin tärkeää että arvovalinnoissa on päätetty pitää vanhuksista parempaa huolta ja päätetty esimerkiksi siitä että nuoria ei yksin jätetä

pentti arvoisat hallituspuolueet että pääministerillä olisi varmaan syytä kantaa vastuu edes omista teoistaan ja keskustapuolueen ympärille liittyvistä asioista

olin täysin järkyttynyt kun täällä esimerkiksi liikenneministeri vehviläinen sanoi että oppositio ja sdp puhuvat vanhasta ajasta kun me puhumme ensi vuoden budjetin määrärahojen puutteesta

me olemme yli vuoden nähneet uutisia nova groupista kehittyvien maakuntien suomesta

nyt nämä ovat rikostutkinnassa

tässä on niin monta epämiellyttävää piirrettä minkä seurauksena kansalaisten luottamus on olennaisesti heikentynyt että nyt olisi aika jonkun kantaa vastuuta ja minun mielestäni hyvin harva ihminen tänä päivänä suomessa varmasti kirkkain silmin väittää että hallitus olisi toimintakykyinen tilanteessa kun työttömyys räjähtää käsiin tällä tavalla

raiderahat kaikki nämä

eli ympäristötöihin sosialidemokraatit esittävät enemmän määrärahoja kuin hallitus sillä jokainen meistä tietää että siellä on krooninen vaje näiden rahojen suhteen

ministeri pekkarinen sanoi että täällä kerjätään verta nenästä koska puhutaan tästä hän käytti tätä sanaa niin että kyllä minä ihmettelen tätä asen netta

kun näihin jatkuvasti normaaliaikoinakin on palattu täällä eduskunnassa niin miksi niihin ei silloin satsattaisi kun elämme taloudellisesti vahvaa taantuman aikaa

haluan sanoa pahoittelut siitä jos tämä yleinen hallituksen ja opposition välinen talouspoliittinen keskustelu vaikuttaa kiivailulta

ihmiset voivat olla ystäviä vaikka olemme asioista eri mieltä

siksi kyllä pidän hyvin tärkeänä että myös näissä keskusteluissa täytyy olla mahdollisuus käsitellä esimerkiksi velkaantumisen määrää eri vaihtoehtoja siinä

nimittäin niistä puuttuu yksi tärkeä elementti eli se miten voisimme tässä tilanteessa rakentaa nimenomaan kohtuuhintaisia vuokra asuntoja niin että tekisimme paitsi suhdannepoliittisesti hyviä toimia myös asuntopoliittisesti ja sosiaalipoliittisesti hyviä toimia

toivon että siihen myös jatkossa on meillä sijaa

samoin korjausrakentamisen osalta olemme tietenkin iloisia siitä että hallitus on ottanut sosialidemokraattien terveisiä omaan elvytyspakettiinsa tämän remonttituen osalta mutta me vaadimme kyllä sitä että myös pitempiaikainen peruskorjaustoiminta tulee olla tätä päivää ekologisempaa ja paremmin resursoitua

arvoisa puhemies

mehän elämme todella haasteellisia aikoja ja viime päivienkään talouslukemat eivät päästä meitä helpolla eli on selvää että meidän täytyy tehdä vastuullista talouspolitiikkaa ja taittaa velkaantuminen se on aivan selvä

siksi olemme esittäneet jo pitkään korkotuen ehtojen parantamista myös peruskorjauspuolella

lisäksi kiinnitämme vakavaa huomiota siihen että jälleen kerran kun tämä remonttituki loppuu tässä on epätasa arvoinen tilanne

hyvin tärkeää on että ne valinnat mitä tehdään silloin kun niukkuutta jaetaan tukevat työllisyyttä ja kohdistuvat oikeudenmukaisesti

arvoisa herra puhemies

todellakin silloin pari vuotta sitten kun ensimmäisen kerran nämä järkyttävät kuvat sikatiloilta tulivat te arvoisa ministeri kerroitte että sen jälkeen kaikki on kunnossa ja kaikki on hyvin ja valitettavasti nyt näimme taas että näin ei todellakaan ole

kansalaisten luottamus ja usko politiikkaan liittyy myös siihen että ihmiset voivat kokea että nämä ratkaisut joita tehdään ovat oikeutettuja ja siksi jos jokin ei tunnu reilulta silloin ihmisetkään eivät sitä voi hyväksyä

siksi pitäisi hallituksen selvittää esimerkiksi kotitalousvähennyksen laajentamismahdollisuudet mennä puhdista mukaan ruskea pulmia

sama on jatkunut

valvonnassamme on isoja puutteita ja aivan kuten täällä äsken todettiin myös ministeriön omat määräykset on todettu löysiksi ristiriitaisiksi ja vanhentuneiksi ja näin ei kerta kaikkiaan saa olla

kyllä minä puhemies olen sitä mieltä että jos sanotaan että me kaikki olemme samassa veneessä niin silloin on myös hyväosaisten osallistuttava näihin yhteisiin talkoisiin ja olen tyytyväinen siihen että tämä veropoliittinen kokonaisuus mikä keväällä yhteisesti kehysriihessä sovittiin ja mitä nyt nämä verolait toteuttavat palvelee nimenomaan sitä oikeudenmukaisuutta siinäkin suhteessa että myös hyväosaiset pistetään tässä osallistumaan yhteisiin talkoisiin

minusta tämä valitettavasti antaa siinä suhteessa hyvin vastenmielisen kuvan että sen jälkeen kun nämä ongelmat paljastuivat niin valtio alkoi rahoittaa sianlihan edistämistä imagokampanjoin

tulee sellainen tunne että ihan kuin ne eläinsuojelulliset ongelmat lakaistaisiin maton alle ja jätettäisiin hoitamatta ja sitten rahalla imagokampanjoita tehtäisiin ja se ei kerta kaikkiaan saa olla näin eikä se kerta kaikkiaan voi olla oikein

jos nyt katsotte tätä esimerkiksi tätä tuloveroasteikkolakiesitystä siinähän juuri tämä periaate toteutuu eli nimenomaisesti pienituloisimmat kunnallisen perusvähennyksen ja työtulovähennyksen kautta maksavat vähemmän veroja

minä uskon että suomalaiselle kuluttajalle parasta imagonkohotusta olisi se jos hän voisi olla varma että ihan oikeasti yhdessäkään sikalassa ei joudu virumaan niitä kärsiviä sikoja

ja sitten solidaarisuusvero kohdistuu kaikkein hyväosaisimpiin ja myös korkeimpiin kaikkein suurimpiin eläkkeisiin

arvoisa puhemies

toinen iso pettymys sen lisäksi että pääministeri ei tässä millään tavalla tuo olennaista esiin nova groupista ja kehittyvien maakuntien suomesta on tietenkin se että tässä ei ole minkäänlaista tiukkaa määritelmää sille että saamme aidosti avoimen ja tiukan vaalilainsäädännön aikaan tarastin komiteassa tästä eteenpäin

mielestäni tässä puhemies kun puhutaan näistä arvovalinnoista on myös tärkeä tarkastella kokonaisuutta sillä silmällä miten se vaikuttaa tulonjakoon

tässä verojaoston puheenjohtaja edustaja kataja jo kertoi että selvitysten mukaan nämä veroesitykset yhteisesti kaventavat jonkin verran tuloeroja ja se on myös merkittävä merkki siitä minkätyyppisiä arvovalintoja tässä tilanteessa halutaan tehdä

pulliainen se syy miksi minä ihan aidosti kannan huolta vihreistä koska minäkin pidän teitä kohtuullisen empaattisena kansanliikkeenä silloin kun vaan sanat ja teot kohtaavat

nyt tässä on se ongelma että te aivan oikein olitte aika terhakkaita vielä viikko sitten ja sanoitte että te asetatte tiukat ehdot tälle tiedonannolle että tässä sitten on tiukat määritelmät ja nyt tässä ei ole mitään

veronkorotukset eivät ole helppoja ratkaisuja eivätkä muuten myöskään ne säästöt mutta me tiedämme puhemies että jos me emme joskus korota veroja niin sitä enemmän joutuisimme tekemään säästöjä ja kyllähän tässä liittyen esimerkiksi edelliseen keskusteluun tästä aivan mahtavasta vanhuspalvelulakiasiasta mikä on hieno asia on hienoa että arvovalintojen kautta johonkin voidaan satsata lisää jostain joudutaan sitten nipistämään

minä ihmettelen sitä mitä olen täällä aiemminkin sanonut miksi keskusta nyt vasta tässä yhteydessä kertoo oman tietynlaisen verolinjauksensa

silloin useampia viikkoja sitten kun puhuimme vaihtoehtobudjeteista silloinhan näitä esityksiä ei ollut pöydässä emmekä voineet analysoida tätä mutta mielestäni on hyvä että teillä on näkemys

minä ymmärrän nyt tämän että kulutusta pitää leikata teidän mielestänne

tässä se esitys nyt on mutta toisaalta edustaja lintilä täällä äsken toivoi tuloveron kevennyksiä jolloin sanoisinko tämä linjanne siinä suhteessa on oudohko joten olisiko sitten parasta pistää kerralla kaikki kortit pöytään ja katsoa mitä kaiken kaikkiaan te lopulta haluatte

mutta se mikä tässä on aivan selvää on se että oppositio ainakin keskusta haluaa nimenomaisesti vähemmän tuloja tasaavaa verotusta korottaa ja enemmän tasaveroja siitähän tässä on kyse

kun puhutaan työllisyydestä niin se vielä tähän loppuun puhemies että kyllähän esimerkiksi monet pienyrittäjät ovat huolissaan siitä jos arvonlisäveroa entisestään nostetaan että nimenomaan näihin yrittäjiin se iskee kovalla kädellä ja siksi ei ole myöskään talouspoliittisesti viisasta lähteä sitä esitettyä enempää nostamaan

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

niin mehän käsittelemme nyt tätä autoveron alennusesitystä josta käytiin pitkä keskustelu täällä jo lakiesitysten ykköskäsittelyssä

siellä on työnantajan kelamaksut ja kaikki nämä mitkä on sitten laskettu tähän prosenttiosuuteen millä on saatu määriteltyä suomi muka yhdeksi euroopan elvyttävimmistä valtioista

tuolloinhan kerroin että sdpn kantana tässä on se että kun näinä aikoina elämme taloudellisesti kohtuullisen tiukkoja aikoja ja joudumme tekemään monta kertaa aika niukkaa politiikkaa niin olemme katsoneet että tässä tilanteessa hallituksen tulisi luopua osasta autoveroon kohdistuvasta alennuksesta ja käyttää tätä rahaa muun muassa vrn ostopalveluiden turvaamiseen maakunnissa

tämä on ideologinen valinta jolla nimenomaan siirretään sitten tulevaa velkaa tulevien sukupolvien maksettavaksi koska me otamme silloin turhaa velkaa jos sillä velalla ei työllistetä

nämä ruuan alvit ja vastaavat eivät ne työllistä eivät suurituloisten veronkevennykset työllistä jnp

tästä maakuntien tilanteesta ja junavuorojen lakkauttamisesta maakuntien asiasta käytettiin paljon puheenvuoroja muun muassa eilisessä välikysymyskeskustelussa ja tämä asia tietenkin on meillä esillä myös tässä yhteydessä nyt kun puhumme autoveroon kohdistuvasta alennuksesta

tämä on vastuutonta sukupolvipolitiikkaa myös

toinen ongelma on juuri se että tämän elvytysbudjetin ikään kuin tämmöisiä ilmastovaikutuksia ei ole määritelty eikä ole otettu niiden suhteen riittävän kunnianhimoista etunojaa

eli tässä tilanteessa pitäisi yhdistää se että samaan aikaan luodaan uusia työpaikkoja ja samaan aikaan pidetään hyvää huolta ympäristöstä ja luodaan näitä niin sanottuja viherkaulustyöpaikkoja

meillä oli tähän pykälämuutoskin millä olisimme turvanneet juuri tämän esityksemme mutta kaikki tiedämme että niin kävi että se täällä äänestyksessä sitten hylättiin ja näin ollen tässä kakkoskäsittelyssä täällä eduskunnassa haluamme esittää kuitenkin jatkoa ajatellen ponnen tämän autoveron ja ajoneuvoveron suhteen

kyllä minäkin todella hämmästyin siitä kun katsoin tätä esitystä ja huomasin että nyt mennään todella taas siihen suuntaan että laajennetaan tätä energiatodistusvelvoitetta jopa autotalleihin

verolinjat voitaisiin muuttaa vaikka tänä päivänä ottaa käyttöön windfall vero laajentaa jätevero yksityisille kaatopaikoille ottaa käyttöön pakkausvero ja samaan aikaan voisimme panostaa enemmän juuri niihin raiteisiin joukkoliikenteeseen

kyllä minä sinänsä ymmärrän että haluatte loogisesti tämäntapaisesti tuloja jakaa mikä mielestäni ei ole oikeudenmukaista ja reilua ja siinä suhteessa kannan huolta paitsi siitä oikeudenmukaisuusnäkökulmasta myös kuten sanottu siitä työllisyysnäkökulmasta

olemme lähteneet siitä että näinä aikoina kun on tiukkaa emme esitä sitä että ajoneuvoveroa ei saisi nostaa mutta me kaikki tiedämme että ajoneuvoverossa on niitä ikäviä puolia että se on tasavero tasasuuruinen kaikille ja monta kertaa esimerkiksi siellä maakunnissa kun joudutaan autoa väkisin käyttämään kyllähän nämä korotukset aina ajoneuvoveron puolella kirpaisevat